ne jotka josta nuo nipun ylimääräiset rahat olisi tarkoitus saada eli ne näin ne

l säästöesitykset jotka liikkuva poliisi esittää liikenteenvalvontaanni sisältyvät jo tuohon esitykseensä lisäksi liikkuva poliisi

tuota vicente valvonnan hiki ja työvuosimäärää vähennettäisiin kun se on nyt tällä hetkellä kuusisataakolmekymmentän liikkuva poliisi on esittänyt etsitä vähennettäisiin

itse en

nban kannatan nimenomaan sitä että se liikenteen valvonnan operatiivinen taso sietäneet poliisit ovat siellä pääteillä ovat raskaan liikenteen valvonnan

ääh se miten se käytännössä tapahtuu niin on liki tapahtuu luonnollisen poistuman kautta eli meillä päällikkökunta on ateriakästä ja on eläköitymässä eli irtisanomisiin ei tarvitse mennä vaan pystytään hoitamaan ihan tänne eläköitymisen kautta näiden virkojen

arvoisa puhemies viime vuonna tässä samassa keskustelussa totesin että hallituksen ensimmäinen budjetti on osaamisen ja tasa

vaikeassakin taloustilanteessa koulutuksen resurssit voidaan turvata yleissivistävän koulutuksen resurssit tulevat vuonna kaksituhattakolmetoista olemaan lähes yleensäkin miljoonaa euroa suuremmat kuin vuonna kaksituhattayksitoista se peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseen tullaan suuntaamaan ennätykselliset kuusikymmentä miljoonaa euroa eli kymmenen miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna ja kaksi kertaa enemmän

valitettavasti tiukassa taloustilanteessa myös koulutus joutuu osallistumaan kansallisiin säästötalkoisiin valtiontalouden tasapainottaminen on yhteinen tehtävämme ja yhdessä me joudumme taakan kantamaan tasapainottamistoimet edellyttävät menojen vähentämistä myös hyvinvointivaltion keskeisiltä sektoreilta joilla yhteiskunnan varoja runsaasti käytetään ja koulutushan on

oppisopimuskoulutukseen kohdistuu ensi vuonna lähes kahdenkymmenen prosentin säästö ammattikorkeakouluista säästetään seitsemäntoista miljoonaa euroa noin neljä prosenttia yliopistoindeksi joudutaan jäädyttämään mutta valtion rahoitus yliopistolle nousee kakskyt miljoonaa euroa suomen akatemia osallistuu talkoisiin viiden prosentin lähes kolmetoista miljoonaan euron

arvoisa puhemies

peruskouluun suunnattavat panokset kertovat että vaikeissakin taloustilanteissa perusopetus peruskoulu on tämän hallituksen erityisessä suojeluksessa perusoui opetuksen laadun parantamiseen kohdennetaan lisää määrärahoja koko hallituskauden ajan

nämä lisäykset mahdollistavat esimerkiksi nyt tehtävät panostukset opetusryhmien pienentämiseen

me kaikki tiedämme kuinka tärkeinä oppilaat opettajat ja vanhemmat pitävät opetusryhmien kokoaa nyt tiedämme kuinka tärkeää on että ryhmä on oikean kokoinen jotta opettaja pystyy ottamaan huomioon jokaisen oppilaan

erityisen tärkeänä näen nämä panostukset tässä tilanteessa jossa keskustellaan koulun työrauhasta josta näin mietitään huolestuttavia merkkejä koulujen välisten erojen voimakkaasta kasvusta erityisesti eräissä suurissa kaupungeissa suomalaisen peruskoulun suuri vahvuus on ollut sen tasa arvossa keinujen kasvun seurauksena tuloksiltaan parhaiden ja heikompien koulujen välinen ero esimerkiksi lukutaidossa on aivan liikaa esiin

erot eivät johdu siitä että jotkut koulut olisivat toisia parempia vaan siitä että jotkut koulut toimivat toisia vaikeammassa ympäristössä

helsingistä me voimme ennustaa koulun matematiikan tulokset viis kuus mies prosenttisesti vain tietämällä kuinka suuri osuus oppilaiden isistä on ylioppilaita espoossa osuus on seitsemän keikkaa x prosenttia ja turussa kahdeksankymmentäviisi toisen

kouluissa joissa on enemmän maahanmuuttajia ja vanhempien koulutustasomatalampi tarvitsevat lapset pienemmän tukia koulunkäyntinsä jos koulu ei tätä oppia pysty antamaan sitoo lapsen tausta hitamahdollisuuksiaan kasvaa täyteen mittaansa siksi on erinomaisen tärkeää että opettajilla olisi aikaa jokaiselle lapselle ja nuorelle ja että opetusryhmien koko tekee tämän tai mahdollistaisi

arvoisa puhemies liian monet nuotit jäävät ilman koulutuspaikkaa peruskoulun jälkeen ensi vuonna astuu siis voimaan nuorisotakuu siihen liittyvällä työ josta olemme varmistamme että jokaiselle nuorelle löytyisi koulutuspaikka myös toisella asteella aloituspaikkojen määrä suhteessa ikäluokkaan tulee päällään tummaan ja paikat tulevat sijoittumaan tasaisemmin koko maahan jotta koulutustakuun tavoitteisiin voidaan

samalla opiskelijavalintaa uudistetaan niin että vailla tutkintoa tai opiskelupaikkaa olevat valitaan ensin toisen asteen ammatilliseen

niille nuorille jotka ovat aiemmin jääneet pelkän peruskoulun varaan suunnataan nuorten aikuisten osaamisohjelma jonka tarkoitus on neljä vuoden aikana tavoittaa kolmekymmentäkuusituhatta pelkän perusasteen varassa olevaa nuorta kielii tämä hallitus panostaa siihen että jokainen saa kasvaa koulutuksessa täyteen mittaansa uskon että myös eduskunta pitää tätä tavoitetta tärkeänä ja

viime aikoina kunhan puuttuu halu

pää

urheilusta ja nuorisosta minuudesta ennen muuta on puhututtanut ei niinkään ensi vuoden talousarvio vaan vuosi kaksituhatta

tämä kulttuurin osalta erityisesti ja taiteen osalta puhuttaa sen vuoksi että valtion taidemuseo ollaan säätiöittämässä ja ysi siirretään taasen kustannukset taiteen veikkausvoittovaroista rahoitettavaksi hallitusneuvotteluissa sovitun mukaisesti

arvoisa herra puhemies

ensi vuoden

osa muutamia huomioita ensin paattaiteen ja

ehdotettu laki sisältää yleiset säännökset tuomioistuimista ja tuomareista ja siihen kootaan nykyisin eri tuomioistuimia ja tuomareita koskevissa laeissa ja asetuksissa olevat säännökset

ja taiteen keskustoimikunnan muuttaminen taiteen edistämiskeskukseksi ei ole säästöpäätös sillä ei haeta säästöjä vaan uutta vireyttä

lakivaliokunta katsoo että uudistus selkeyttää sääntelyä